nykyaikana tähän harvoin pääsee ilman sitä että kerää varoja

muutama näkökohta tähän keskusteluun vielä

luulisi olevan tarpeen nokan valkaisuun tässäkin asiassa elikkä tässä on vähän niin kuin hutaistu arvoisa puhemies

minä sanon vaan tähän sen kerrankin semmoinen mainoskatko tähän väliin että kuunnelkaa se puheenvuoron kohta jonka käytän siitä mikä on vertailukohta tämän päivän maailmassa

matikainen kallström toi esille oli varmaan jostakin paperista koska se ei ollut tästä mietinnöstä ja kun on tuo edustaja ollut siellä valiokunnassa tämmöisiä tietoja taustatietoja joihinka projisoidaan johtopäätöksiä pitää kaivaa mietintöihin jotta me muutkin pääsemme nauttimaan niistä

vielä tästä asiasta sen verran että ed

ensinnäkin kun nyt käsitellään kahdelta vuodelta yleisradion hallintoneuvoston kertomusta niin se on niin kuin ed

tämä on varmasti oikean suuruusluokan luku

lauri oinonen on siinä suhteessa ihan oikeassa siis asiassa sisässään että nämä lait menevät väärässä järjestyksessä siis ihan todellakin

arvoisa puhemies

esimerkiksi oulun lääninhallituksessa on ollut näitten muodostama tiimi joka on pyrkinyt löytämään näihin erittäin hankaliin asioihin ratkaisun niin että sitten on luotu sovittelumenettelyt ja kaikki mahdolliset että asiat ovat olleet hallinnassa

on pakko pitää se laite auki

kiinnitän huomiota siihen mistä tässä toisaalta on kysymys

se on aivan välttämätöntä

jos me olemme siinä veneessä joka tekee kahdeksan miljardin euron velan joka ikinen vuosi entisen päälle niin se on puolet siitä

kysymys on verotuesta

laukkanen kertoi poliittisen ratkaisun tulos

ehdottomasti olisi pitänyt olla sillä tavalla että ensiksi ratkaistaan mikä on se jätelaki ja sitten sen jälkeen kun se on lopullisesti käsitelty eduskunnassa sen jälkeen ohjauslaki

verotukien määrä on ollut rajussa kasvussa

oli aikaisemmin jokavuotinen kertomus ja sitten muun muassa juuri puhuva ajettiin komeasti yli ja siirryttiin kaksi vuotta kerrallaan käsittelyyn

on todella mielenkiintoista suorastaan elämyksellistä ollut olla mukana tässä perustuslain reformikeskustelussa kun siinä on niin kovin paljon kannettu huolta siitä mikä on keskusteluyhteys tasavallan presidentti instituution ja eduskunnan valiokuntainstituutioiden kesken

elikkä siis toisin sanoen tässä suhteessa meillä on se pohja aika hatara ja se olisi hyvä pitää mielessä koko ajan

nyt kerätään rahaa ja otetaan omalta tililtä kanssa ja sitten käytetään sitä kerättyä rahaa tähän vaalikampanjatoimintaan

nyt tämä putkihallinto joka tästä paperista ja ministerin ensimmäisestä esittelystä tuli esille ei ole tämän toimintamallin mukainen

se kannattaa taistella yhteisesti ja sen h hetki koittaa ensi keväänä

herra puhemies

nyt on tietysti aivan selvä asia että kaikki järkevät ihmiset ovat sitä mieltä varmasti että joka vuosi ja ehdottomasti sen takia että tämä keskustelu jos jokin viime kuukausien aikana käyty on osoittanut että yleisradio täytyy vielä voimakkaammin kytkeä eduskunnan yhteyteen kuin se tällä hetkellä on

meidän täytyy tehdä vaalityömme sillä tavalla että tästä salista uudesta eduskunnasta löytyy sellainen enemmistö joka osaa tämän kortin käyttää oikealla tavalla hyväksi

satosesta kysymys niin se pitää käydä loppuun ja se käydään nyt sillä tavalla loppuun että te ette ole koskaan ettekä nytkään ymmärtänyt eroa ekologisella kestävyydellä ja muulla

sitten mikä koskee vielä tätä kokonaisuutta

satun tulemaan sellaisesta vaalipiiristä jossa kansa on äärimmäisen innokasta tukemaan erikoisesti erään nimeltä mainitsemattoman puolueen ehdokkaita

kun ministeri lupasi käyttää täällä vielä yhden puheenvuoron ainakin hartaudella istun henkilökohtaiselle ahterilleni tuohon paikalleni ja odotan sitä hetkeä että ministeri käyttää puheenvuoron ja selvittää myöskin tämänlaiset pohjois suomen erikoisuuksiin kuuluvat asiat kun lainsäädäntö koskee sellaisia elinkeinotoiminnan alueita joita ei missään muualla suomessa voi olla koska lailla se on rajattu pohjois suomeen

eilispäivänähän julkistettiin se mihinkä me nyt sitä sähköä ydinvoimalla tuotamme sehän on osa tätä energiapalettia ja sitä toimitetaan nimenomaan nettomyyntiin ulkomaille

nyt

tämän takia pitäisi kyllä koko tämä verotukijärjestelmä käydä perusteellisesti läpi ja tätä tarkastusvaliokunta onkin jo suunnitellut

lähetekeskustelua varten sillä vielä ole

tämä homma saattaa olla niin mainiota että paitsi että saa ykköspalkinnon elikkä tulee valituksi myöskin tämä kampanja siis tuotot vastaan kampanjamenot tuottaa nettovoittoa

se on wikileaksin ja assangen merkitys suomen ulkopolitiikan striptease prosessissa

tämä on kova juttu

ja sitten yksi asia joka tuossa äskeisen debatin yhteydessä tuli mieleeni että siinä sen rinnalla meidän pitäisi sitten näissä omissa päätöksissämme miettiä mitkä erät rahavirtoja ovat oikeastaan meidän hallinnassamme meidän tietoisuudessamme

se tarkoittaa silloin sitä että sen kytkyen täytyy silloin myöskin merkitä sitä että näin tärkeän instituution kertomus käsitellään vuosittain

kaikilla hyvillä asioilla yritetään tuupata ja kaikki johtaa enemmän tai vähemmän pieleen menevään ratkaisuun osittaisratkaisuun ei mitään pysyväisluontoista joka olisi todella merkityksellistä

eduskunta voi olla elävästi mukana yleisradion toiminnan ja erikoisesti sen erittäin voimakkaan kehityksen seuraamisessa

me juuri korotimme omaishoidon tukea

kunnat ilmoittavat että määräraha oli ja meni ja sori vaan nyt että täällä on oulussakin toistasataa henkilöä jonossa odottamassa kun vaan joku keksisi rahaa lähettää tuonne oulun kaupungin kassaan

toivomusten perusteella

jotta tämä pystytään osoittamaan se tarkoittaa sitä että pitää olla erinomaisen hyvin tehty kirjanpito pitää olla kirjanpidon säännöt selvillä ja se pitää vaali ilmoitukseen liittää

on aivan erinomainen asia että yleisradio on lähtenyt voimakkaasti käyttämään kaikkia mahdollisia mediakanavia ollakseen yhteydessä kansaan kun on kysymys lainausmerkeissä kansan radiosta

elikkä siis toisin sanoen nämä oli hoidettu jo kuntoon mutta kukaan ei tullut kertoneeksi täällä isossa salissa eivät myöskään ministerit että näin tämä homma on niin kuin hoidettu kaikessa hiljaisuudessa

zyskowicz käyttäisi kerran tämän saman puheen minä olen kuullut tämän jo hyvin monta kertaa sellaisena puheena jossa hän ilmoittaa mitkä ovat ne kaikki kohtuulliset rajat myöskin taloudellisessa mielessä inhimillisen kohtelun mielessä niille henkilöille jotka hän sallii suomeen tulevan olkoon sitten pyrkimys turvapaikanhaku tai mikä tahansa

no mitäs tällä on sitten merkitystä

minä olen sitä mieltä että tässä liikutaan ilmiselvästi raja alueella ja kumpikin ratkaisu olisi mahdollinen mutta katson kuitenkin että asian luonteen vuoksi ja asian nopean etenemisen tarpeen vuoksi tähän toimenpiteeseen ei ole tarpeellista ryhtyä

tämä merkitsee siis käytännössä tähän keskusteluun sitä että kun vtv sitten ryhtyy tätä todellisesti toteuttamaan niin sillä pitää olla hallussaan toisaalta informointi siitä kuinka se ilmoitus tehdään oikeusministerin kanssa yhteistyössä ja sitten toisaalta se että ne katsovat että ne raportit ovat sellaisia tilinpäätöksiä lainausmerkeissä ilmaistuna että niistä voidaan myöskin tämmöiset verotukselliset johtopäätökset tehdä

arvoisa puhemies

enkä kannata tätä ed

se mikä tässä koko paletissa on se suuri virhe on huomisessa keskustelussa ja se koskee biokaasua

siinä on aika näppärä konsti muuten sillä tavalla että arvoisa hallintoneuvoston puheenjohtajakin sopivasti nosti katseensa tännepäin siinä on näppärä konsti olemassa

lintilän äsken käyttämään puheenvuoroon vähän toisella tavalla se sama asia sen takia että valiokunnan kannanottojen toisella palstalla todetaan näin

sehän on aivan selvä asia että jos me aiomme hoitaa ravinnekierrätyksen pelloilla jos me aiomme hoitaa rehevöitymisen estämisoperaatiot mitä tahansa niin kaikessa tullaan biokaasupuolelle mutta se onkin sitten jo toinen juttu ja se kuullaan huomenna

sillä tavalla koostuu se osa josta me emme oikein koskaan tiedosta paljostako siinä on kysymys mutta periaate on arvokas sosiaalipoliittisesti

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

turvakieltojen hakijoina ovat olleet tyypillisesti tiettyjen ammattiryhmien edustajat kuten poliisit ja vanginvartijat ja muutoin esimerkiksi perhe tai muun väkivallan uhan alla olevat henkilöt sekä näiden perheenjäsenet

tiusaselle

arvoisa puhemies

en kiistä ollenkaan tätä kansainvälistä vertailua

sitten tämä mankala periaate

mutta nyt arvoisa ed

minä luulen että minä olen tässä asiassa opposition kanssa samaa mieltä mutta katsotaan nyt lähiminuuttien aikana olemmeko me vai emmekö me ole samaa mieltä

arvoisa ulkoministeri totesi analyysinä obaman puheista että ei ole olemassa exit strategiaa siinä puheessa lainkaan ja käytti siitä hyvin mietoja ilmaisuja

haluan tällä vain kuvata sitä että tämä ei ole yksinkertainen asia ollenkaan vaan äärimmäisen raskas homma silloin kun se todella pyritään oikein tekemään yhteiskunnan kokonaisedun mukaisesti

tiusanen me olemme menneet tässä asiassa sisässään vähän pitemmälle niin kuin tunnistaneet mitkä ovat ne ongelmalliset alueet missä ei riitä tämä tarkastelukulma vaan me joudumme menemään paljon paljon syvemmälle ja valitsemaan toimenpiteet aivan riippumatta siitä onko siellä ihmisiä kun viljelytoimintaa tai muuta ravinteitten kylvämistä toteutuu sillä tavalla maan pinnalle ja huuhtoutumiin että niistä tulee ongelmia kun se lähtökohtatilanne on jo mahdollisimman ankea

se oli varsinainen supikoirien ja kettujen miksikä sitä nyt voisi sanoa eldorado

hyvä että näin on mutta jatkan sitten myöhemmin toisella puheenvuorolla tästä eteenpäin

olen ollut myöskin mukana kaikissa uudistuksissa tämän puolen vuosisadan aikana

näitä eläimiä oli siellä valtava määrä ja ne juoksuhaudoissa pesivät ja siinä ratapenkassa joka kulki siihen aikaan herttoniemeen

eikö se ole täällä uudellamaalla vai kymenlaksossa

arvoisa puhemies

siinä oli kysymys siitä sinälle korkeimman oikeuden päätöksessä eri hallinto oikeuden korkeimman hallinto oikeuden päätöksessä oli kysymys siitä saako tämä tuotannollinen yksikkö jatkaa nauraa meille tuottaa

zyskowiczia on kehuttu erinomaisista puheenvuoroista äsken ylitti

kun ministeri aivan oikein ja aiheellisesti pohdiskeli siinä kuinka kestävällä pohjalla ilmastopoliittisissa ratkaisuissa ollaan niin uskallan kysyä näin

tämä tyylilaji on antanut mahdollisuuden sille suomalaisessa keskustelussakin pääkirjoituksia myöten tänä aamuna että tässä on tehty täydellinen analogia irakin sotaan suhtautumisessa siis obama versus irakin sota ja sillä tavalla että siellähän lisättiin joukkoja niin että saataisiin se homma loppumaan siis sotilaallisin toimenpitein loppumaan

mutta sitomattomaan tutkimukseen siis perustutkimukseen luukut on kiinni kerta kaikkiaan kiinni tällä hetkellä

päättynyt eduskunta hyväksyi vesikäsittelyssä sieltä on käyty yt lakiehdotukset

ei ole viihdettä seksiä ja väkivaltaa tarjolla

siis toisin sanoen mitään eroa ei ollut siinä oliko siinä saman kokoinen koira tai saman kokoinen kettu ja sitten vähän pienempi supikoira vaikka näin sanottuna

tässä oli se ero ei mitään sen kummallisempaa

tämän takia tässä suhteessa mitkään aikataulut joilla kuvitellaan tämä rahoitushomma hoidettavan eivät kerta kaikkiaan näissä taloudellisissa oloissa sekä globaaleissa että suomen talousoloissa toimi eivät kerta kaikkiaan

noo tuota tuotantokustannus jakaa sähköt tuotantokustannushintaan osakkeenomistajille niin että viivalle ei jää mitään

äskeinen ylitti kaikki aikaisemmat

herra pääministeri piti oikeaan aikaan oikean sisältöisen ja selväpiirteisen puheenvuoron

elikkä siis toisin sanoen tämä testi toimii nykyisin lähes joka ikinen viikko elikkä käydään juuri olennaisista asioita keskustelua

kiitoksia siitä

nyt on vedetty täsmälleen samanlainen analogia joka poikkeaa siis lopputuleman osalta siitä mitä arvoisa ulkoministeri on täällä esitellyt

aina on tilinpäätös uskomaton aina päättyy nollaan että on kirjoitettu ensiksi sinne viivan alle nolla ja sitten laitetaan joitakin lukuja päälle ja sillä ei ole mitään merkitystä mitä siellä on ja se toimii tällä tavalla

ihan vastaava tilanne kuin mikä meillä suomessa on tällä hetkellä näissä hankintalakiasioissa oli kuten puheenvuorossani totesin saksassa

kantola lakialoitteensa esitteli otetaan tämä tunnepuoli esille ja tehdään siitä kulttuuriperusteinen asia

arvoisa puhemies

erikoisesti ed

on aivan selvä että vihreät tukevat tätä suomen keskustan unelmahanketta

se vauhti syntyy vain syöttötariffien avulla niin kuin arvoisa pääministeri sanoi tässä viimeisessä yhteenvetopuheenvuorossaan

siellä vihreä kuluttajaministeri renate kunast ryhtyi välittömästi toimenpiteisiin ja hän sanoi kun kysyttiin että hän voimakkaasti kannattaa tavara ja ympäristömerkkien käyttöä niin että kaikki asiat on niin kuin valmiiksi tutkittu eikä tarvitse osoittaa monisanaisesti että on niin hyvää ja niin hyvää kun on niin hyvää

näinhän olemme sopineet jo hallitusneuvotteluissa ja olemme ruodussa tällaisessa asiassa ja kun vielä on näin keskeisestä unelmasta kysymys niin tukea täytyy antaa täysin rinnoin

arvoisa puhemies

siihen miksi vihreät mepit laittoivat tämän kysymyksen sisälle oli syynä tämän kuuluisan tanskalaisen ramboll firman tämän konsulenttifirman tekemä selvitys jossa tämän kollajan altaan koko kannattavuus rakennettiin mankala periaatteen pohjalle

tästä äsken mainitusta seuraa täsmälleen se että meillä pitää olla hoidossa myöskin se että sillä turpeenotolla ei vesistöjä pilata ja se klikkaa tällä hetkellä

tässä itse perusasiakirjassa selonteossa muun muassa olennaisimmassa kohdassa tämä ehdollistetaan kustannustehokkuudella markkinaehtoisuudella ja vielä riittävän nopealla lisäyksellä siis ehdollistetaan moneen kertaan

mutta samalla on syytä olla aivan rehellinen siinä että yhtä suuri unelma on se että tämä muka tämä alennus menisi hintoihin vastaavasti

olen ministerin kanssa samaa mieltä siitä että mediamaksu on nyt se oikea ratkaisu kun vaan poliittinen tahto sille saadaan vaikka sitä kansan vastustusta on kansanliikkeeksi saakka

ensinnäkin siihen mikä koskee lampaan lihaa

sehän on ollut esimerkiksi viime viikon keskeinen puheenaihe maaseutulehdistössä

en nyt käy kokoomuksen ja demarien väliseen intohimoiseen suhteen lämmittelyyn ja purkamiseen käsiksi vaan kiinnitän yhteen yksityiskohtaan ed